valtioneuvoston toimilupaharkinta perustuu kaikki edellä mainitut seikat huomioon ottavaan kokonaisharkintaan

työelämä on jatkuvassa murroksessa ja jos nainen on työelämästä pitkään pois työhön palaaminen on paljon hankalampaa ja pitkä poissaolo voi olla esteenä urakehitykselle

erityisesti erilaiset oppijat kärsivät suurissa ryhmissä ja vaarana on että moni lapsi ja nuori putoaa normaalilta oppimispolulta

toisaalta menestyäksemme globaalissa taloudessa meidän on vahvistettava muitakin lupaavia toimialojamme kuten biotekniikkaa ja taloutta kaivosteollisuutta cleantech alaa ja matkailuteollisuutta

minun harras toiveeni on se että kunnissa uskalletaan kokeilla myös muita kuntalaisten ja päättäjien kohtaamisareenoita niin että kuntalaisille tulisi aito tunne osallisuudesta kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista

nyt toivonkin että voisimme näistä luonnollisista poliittisista näkemyseroistamme huolimatta yhdessä viestiä tästä raamisopimuksesta myönteisiä asioita eteenpäin ja tuoda niitä hyviä asioita mitä saadaan aikaan yhteiskuntaan ja työelämään ja sillä tavalla oltaisiin luomassa uskoa tulevaisuuteen

monien tutkimusten mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat tukitoimet tuottavat paremmin kuin mitkään muut investoinnit ja pienet ryhmäkoot ovat kaikkein paras mahdollinen tukitoimi oppimiselle

eräiden arvioiden mukaan säännöllisen palkkatyön merkitys vähenee ja tulevaisuudessa on nykyistä vaikeampaa erottaa työssäoloa työttömyyttä palkkatyösuhdetta yrittäjyyttä ja vapaa aikaa

ammattikorkeakoulun kohdalla asia on toinen

ihmettelen kovasti miten vastoin kaikkia asiantuntijoita ja tutkimuksia hallitus suurentaa ryhmäkokoja ja sillä tavalla vähentää mahdollisuuksien tasa arvoa kaikkein pienimmiltä kansalaisilta

me olemme kansakuntana nyt samassa veneessä ja nyt on erityisen tärkeää soutaa tätä venettä samaan suuntaan

arvoisa puhemies

kotihoidon tuki on yksi osa hallituksen perhepoliittista rakennepakettia ja siksi tätä yhtä asiaa ei voi irrottaa kokonaisuudesta

miten kuntia voisi rohkaista kokeilemaan erilaisia uusia innovaatioita kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden lisäämiseksi

kun hallitus tekee näitä säästöpäätöksiä niin miksi hallitus ei laske vaihtoehtoiskustannuksia

meillä on ihan selkeitä terveystaloustieteellisiä menetelmiä joita minäkin osaisin käyttää ja joilla me voisimme arvioida päätöksenteon hyödyt ja haitat kustannukset ja voitot

tämä säästö tulee todennäköisesti pitkällä aikajänteellä todella kalliiksi

tämän lakiesityksen tavoitteet ovat hyvät

lain avulla pyritään varmistamaan ettei maakuntia sidota ennen sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta pitkäksi aikaa uusiin velvoitteisiin tai rakennushankkeisiin

sen sijaan että maakunnallista ammattikorkeakouluverkkoa supistetaan väkisin on syytä miettiä maakuntien sisällä tapahtuvaa sivutoimipisteiden jotka ovat usein tehottomia ja huonon vetovoiman omaavia lopettamista

tulevaisuuden työelämä asettaa haasteita koulutuspoliittisille ratkaisuille kun selkeiden ammattien suhteellinen osuus vähenee ja yhteiskunnan osaamistarpeet muuttuvat

nuorten kohdalla tiedämme että kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työllistyminen vaikeutuu ja sitä kautta myös syrjäytymisen riski kasvaa huomattavasti

tiedon sisäistäminen ei enää riitä vaan työelämä edellyttää tiedon kokonaisvaltaista hallintaa ja sen luovaa soveltamista kykyä kriittiseen arviointiin neuvottelu ja yhteistyötaitoja tunteisiin etiikkaan ja yhteisöllisyyteen liittyviä taitoja sekä tietoyhteiskunta ajan vaatimaa teknologian hallintaa

pohjois karjalassa tämä on tehty jo vuosia sitten

tarkoituksena on turvata sote uudistuksen tavoitteet kustannussäästöjen saavuttamisesta sekä alueellisesti tarkoituksenmukaisesta palveluverkosta jossa palvelut on integroitu asiakaskeskeisesti

arvoisa puhemies

toivon hartaasti että oppilaitokset suuntaisivat nyt näitä paikkoja erityisesti vanhustyön osaajien kouluttamiseen sillä ilman sen alan lisäasiantuntijuutta vanhuspalvelulaki ja laitoshoidon purkaminen eivät tule onnistumaan

arvoisa puhemies

kyllä nyt tuntuu että hallitus on irtautunut tavallisen ihmisen arjesta

toivottavasti ammattikorkeakouluille annettava suurempi itsemääräämisoikeus tarkoittaa myös yhteiskunnallisten ja paikallisten haasteiden entistä parempaa huomioimista opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

nämä lapsiperheisiin kohdistuvat säästöt ja maksujen korotukset ovat kokonaisuutena aivan kohtuuttomia ja samalla ristiriidassa hallituksen kannustinloukkujen purkamistavoitteiden kanssa

keskeinen kysymys on miten jäsennämme ihmisen ja tiedon välistä suhdetta sekä miten opimme yksilöinä ryhminä ja yhteisöinä oppimaan ja ajattelemaan uudella tavalla

esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tärkeimmät tavoitteet eli palvelujen integraatio ja yhdenvertaisuus eivät voi toteutua hallituksen alustavasti kaavailemassa valinnanvapausmallissa

varhaiskasvatuksen heikennykset aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen sekä nyt nämä päivähoitomaksujen korotukset eivät voi olla jättämättä jälkiä suomalaisten lasten ja perheiden hyvinvointiin

toivonkin että hallitus aidosti kuuntelisi asiantuntijoita jotka nyt aika suurella joukolla ovat korostaneet että maakuntauudistuksen rahoitusuudistuksen valinnanvapauden ja pakkoyhtiöittämisen toteuttaminen yhdellä kertaa on kyllä suuri riski ja hyppy tuntemattomaan

tavoitteena tulee olla että suomessa kaikki kunnat ovat tarpeeksi vahvoja ja elinvoimaisia niin että ne pystyvät järjestämään yhdenvertaisesti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti palveluja pääsääntöisesti omana palvelutuotantona

muistiliiton selvityksen mukaan suomessa on ammattikorkeakouluja joista voi valmistua sairaanhoitajiksi niin että muistisairautta sairastavien hoidosta on opetusta vain muutamia tunteja

työ ja elinkeinoministeriön käyttämä tehokkuuden mittari eli työllistyminen avoimille työmarkkinoille mahdollisimman vähillä kustannuksilla ei kuitenkaan ole riittävä

digitaalisuuden korostuminen yhteiskunnassa tarkoittaa sitä että koulutusjärjestelmämme tulee omalta osaltaan kasvattaa osaajia digitaalista tulevaisuutta ja toimivaa tietoyhteiskuntaa varten

ensin tulisi rakentaa palveluiden järjestämiselle riittävän vakaa pohja sitten toteuttaa rahoitusuudistus ja vasta sen jälkeen lähteä monipuolistamaan palveluiden tuotantorakennetta eikä tehdä näitä kaikkia kerralla

onko hallitus tehnyt nimenomaan lapsiperheisiin kohdistuvien säästöjen ja leikkausten kokonaisvaikutusten arviointia

väestön ikärakenteen muutos huoltosuhteen heikkeneminen sekä kuntatalouden huolestuttava tila uhkaavat vakavasti kuntaperusteista palvelujärjestelmää

tällä hetkellä meillä ei ole riittävästi tutkimustietoa siitä miten syvästi digitaalinen kumous vaikuttaa ihmisen tietojen taitojen ja asenteiden muodostumiseen maailmankuvaan ja yhteiskunnalliseen toimintaan

kaikki pitkäaikaistyöttömät eivät kuntoudu avoimille työmarkkinoille mutta silloin tavoitteena tuleekin olla että ihminen voisi kokea olevansa merkityksellinen osa yhteiskuntaa

nyt nämä asiat ja esitykset tulevat täällä yksi kerrallaan mutta miten nämä kokonaisuutena vaikuttavat lapsiin ja lapsiperheisiin siitä haluaisin tietää

toivon todella että nyt kunnissa pystyttäisiin ilman liiallista tunnelatausta pohtimaan tulevaisuutta realistisesti esimerkiksi pystyykö kunta jatkossakin järjestämään palvelut itse

digitaalisuus ei itsessään ratkaise oppimiseen ja sosiaalistumiseen kytkeytyviä monimutkaisia ongelmia vaikka voi osaltaan helpottaa niitä

kotona muistisairautta sairastavan henkilön vastuuhenkilönä useimmissa tapauksissa olisi järkevää olla koulutettu muistihoitaja

digitaalisuutta enemmän on kiinnitettävä huomiota oppimisen ja ajattelun uudistumiseen

jos näissä asioissa ei tapahdu muutoksia ja uudistumista voi digitaalisuus pahimmillaan jopa uhata yhteiskunnan sosiaalista kiinteyttä ja lisätä yhteiskunnallista vieraantumista

arvoisa puhemies

asuinpaikan lisäksi palvelujen saatavuuteen vaikuttaa entistä enemmän se missä vaiheessa vuotta henkilö tulee työllisyyspalvelujen piiriin

arvoisa puhemies

digitaalisuuden lisääntymisestä huolimatta meidän on aina muistettava että kestävän kasvun ja hyvinvoinnin perustana on sivistys yhteisöllisyys ja osallisuus

merkittävä kuntauudistuksen tavoite tulee edelleenkin olla että kunnan palvelujen järjestämisessä päätöksenteko on kunnanvaltuustoilla eri hallintoaloille kuulu vien yhteistoimintaorganisaatioiden sijasta

uusliberalistinen ja muuta mutta kun täällä on kuitenkin hallituksen esitys jota on laajasti ja yksimielisesti puolustettu niin oikeasti en olisi kaivannut tähän keskusteluun sitten näitten vanhojen muistelua siitä mitä kukin on milloinkin esittänyt ja mitä kukin on vastustanut

synnytys on toki normaali tapahtuma eikä sitä liikaa saa medikalisoida mutta joskus siinä tapahtuu ikäviä yllätyksiä jotka voivat olla riski äidin ja lapsen terveydelle

hallitus on vähentänyt ja edelleen vähentämässä työllisyysmäärärahoja ja tämä on johtanut siihen että työttömyyden hoidossa asiakaskunta on jakautunut niihin joihin tehokkaita toimenpiteitä kohdennetaan ja niihin jotka syrjäytyvät tai minun mielestäni olisi parempi sanoa

perhehoito on yksi yhteisökotiasumisen muoto

eriarvoistumis ja syrjäytymiskehitys on vakava uhka yhteiskunnan vakaudelle ja hyvinvoinnille ja sen takia sitä vastaan on taisteltava kaikilla rintamilla

syrjäytetään pysyvästi työelämästä

terveyden edistämisen ennalta ehkäisevän toiminnan ja erilaisiin ongelmiin varhaisen puuttumisen kannalta on erityisen tärkeää ettei sosiaali ja terveydenhuolto eriydy kunnan muista toimialoista kuten esimerkiksi kaavoitus asuminen tai perusopetus

arvoisa puhemies

viime kaudella lauri ihalaisen johdolla toteutettujen kuntakokeilujen seurantaraportti on ilmestynyt ja sen johtopäätöksessä todetaan että kokeilua on jatkettava pikaisesti sillä kokeilujen tulokset olivat kustannusvaikuttavia erityisesti pitkäaikaistyöttömien elämänhallinnan ja työllistymisen näkökulmasta

luottamuksen ilmapiiri edellyttää muun muassa koulujärjestelmää jossa korostuu kaikkien myös erilaisten oppilaiden ja oppijoiden oppiminen omista lähtökohdistaan käsin

siis tässä salissahan on oikeasti

minä uskon että jos tämä sali olisi saanut kulloinkin ihan vapaasti äänestää tästä asiasta niin tämä suojaosa olisi tullut jo ties kuinka kauan sitten

olen kuitenkin samaa mieltä vastalauseen kanssa siitä että lasten perhehoidossa hoidettavien lasten määrän lisääminen ei ole hyvä muutos eikä tässä ajatella ensisijaisesti lasten etua

tasa arvoinen koulu ja koulujärjestelmä luovat pohjan luottamusyhteiskunnalle ja tästä meidän on pidettävä kiinni kaikkina aikoina

ministeri lindström on peräänkuuluttanut näitä tehokkaita ja vaikuttavia työllistämisen malleja ja siksi ihmettelenkin miksi päätöstä kuntakokeilun jatkosta ei ole vieläkään tehty

kiitos

arvoisa puhemies

julkisen terveydenhuollon alasajo on jatkunut suomessa jo vuosikausia kiihtyvällä vauhdilla

mutta maassa on ollut hallituksia ja niissä ovat olleet kai perussuomalaisia lukuun ottamatta nyt kaikki tässäkin salissa esiintyneet puolueet sinä aikana kun minä olen täällä ollut

olemme täällä varmasti kaikki samaa mieltä siitä että laadukas varhaiskasvatus edellyttää koulutettua osaavaa ja ammattitaitoista sekä myös riittävää henkilöstöä

arvoisa puhemies

minä jään todella mielenkiinnolla odottamaan ministeri lindströmin ensi viikolla tapahtuvaa kaapista ulos tuloa työllisyysasioissa kuten hän itse äsken kyselytunnilla ilmaisi tämän asian

vaikka tässä lakiesityksessä säädetään päiväkotien ryhmäkoosta nykyistä tiukemmin säännös ei tässä vaiheessa estä erilaisten ryhmien perustamista

monelle muistisairaalle perhehoito sopii erinomaisesti ja tiedän useitakin sellaisia henkilöitä joiden laadukas hoito ei ole onnistunut missään muualla

erityisesti odotan kuulevani miten hän aikoo edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja auttamista niin ettemme sysää ihmisiä turhan takia ja pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle ja työmarkkinoiden ulkopuolelle

puhemies

vanhempien ja ammattilaistenkin suurin toive on pienentää lapsiryhmien kokoa pysyvästi ja jokaisessa tilanteessa niin etteivät liian suuret lapsiryhmät olisi missään tilanteessa enää mahdollisia

arvoisa puhemies

huomionarvoista on myös se että ministeri huovinen on luvannut erikseen pohtia niiden sairaaloiden tilanteen joissa poikkeusluvalle olisi maantieteelliset perusteet

varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta opetusta ja hoitoa jossa korostuu pedagogiikka ja tämän lain myötä pedagogiikka korostuu enemmän kuin ennen vaikka täällä on päinvastaistakin väitetty

toivottavasti ministeri lindströmin ajattelu pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä ei ole sama kuin perussuomalaisten ryhmän puheenjohtaja sampo terholla viime viikon kyselytunnilla kun hän sanoi että tempputyöllistäminen on turhaa